sillä voidaan saada kutakuinkin kaikkia niitä hyötyjä millä tässä salissa on tänään perusteltu erilaisia tiehankkeita

voidaan parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä vähentää logistiikkakustannuksia parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia käydä töissä ja tietysti myös matkailua edistää

mitä useampi maa on mukana sitä pienempi on hiilivuodon uhka

toiseksi meidän pitää pyrkiä toteuttamaan suomessa mahdollisimman kustannustehokasta ilmastopolitiikkaa

arvoisa puhemies

mitä edullisemmin mitä tehokkaammin saamme päästöjä vähennettyä sitä pienempi on luonnollisesti kilpailukyvyn haitta meidän elinkeinoelämällemme ja erityisesti vientiteollisuudelle

mutta kolmanneksi on paikallaan miettiä tarvitaanko joillakin erityisen haavoittuvilla teollisuuden aloilla kompensoivia toimenpiteitä kuten ilmaisia päästöoikeuksia eun päästökaupassa tai esimerkiksi vastaantulo teollisuuden sähköverossa

jos jollain rataverkon osalla tapahtuu häiriö niin se kertaantuu meidän rataverkon puutteiden takia koko junaliikenteeseen aika nopeasti

jos esimerkiksi valtakunnallinen joukkoliikennelippu saadaan toteutettua se on merkittävä edistysaskel josta muun muassa hollannin kaltaisissa maissa on saatu nauttia jo pitkään

kaupunkiseutujen lähiraideliikenteen edistäminen on vaikkapa turun ja tampereen kaupunkiseuduilla erittäin merkittävä edistysaskel ja myös suurten kaupunkien joukkoliikennetuen korotus tulee tarpeeseen

sosialidemokraatit ovat kiinnittäneet huomiota siihen että ilmastopolitiikka voi tulla maksamaan tavalliselle kuluttajalle ja kansalaiselle

mistä rahaa ratahankkeisiin

tärkeitten ratahankkeiden kuten seinäjokioulu välin perusparannuksen loppuun saattaminen on myös hyvin tärkeää ja myös se että perusradanpitoa painotetaan väylänpidon sisällä on myönteinen uutinen

muistuttaisin kuitenkin että hallitus on päättänyt laajentaa kotitalousvähennyksen käyttöä merkittävästi ja sehän on selvä ojennus nimenomaan kotitalouksille

joitakin sellaisia ei strategisia omistuksia mitä valtiolla nykyään on erilaisissa yhtiöissä voitaisiin muuttaa toisentyyppiseksi valtion omaisuudeksi eli investoinneiksi rataverkkoon

tienkäyttömaksujen selvittäminen on tässä vaiheessa vahvin kirjaus mitä hallitusohjelmaan oli saatavissa mutta uskon että kun niitä selvityksiä aikanaan tehdään ja niihin tutustutaan se avaa ovia tienkäyttömaksujen käyttöönotolle

kolmas vaihtoehto saattaisi olla se että joukkoliikennehankkeiden hyötyjä verotettaisiin nykyistä paremmin yhteiskunnan käyttöön

ruohonen lerner oli huolissaan syrjäseutujen asemasta joutuvatko syrjäseutujen asukkaat maksunaisiksi ja miehiksi ilmastopäästöjä vähennettäessä

jos katsotaan liikennesektorin määrärahoja nyt alkaneella hallituskaudella on vaikea nähdä miten niillä pystyttäisiin vastaamaan niihin haasteisiin ja toteuttamaan ne hienot tavoitteet joita hallitusohjelmaan on tekstipuolella kirjattu

tässäkin viittaisin valtioneuvoston kanslian asettamaan toiseen selvityshenkilöön jonka tehtävä on tarkastella ilmastopolitiikan toteuttamista alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla

arvoisa puhemies

uskon että kun tämäkin selvitys ensi viikolla julkistetaan meillä on paljon parempia eväitä vastedes rakentaa ilmastopolitiikkaa niin että se on mahdollisimman oikeudenmukaista niin sosiaalisesti kuin alueellisestikin

nyt kuitenkin valtiontalouden tasapainottamiseksi joudutaan tekemään vaikeita säästöjä jotka heijastuvat myös metsäenergian saantiin

määrärahat perusradanpidon puolella väylähankkeissa joukkoliikenteen ostoissa ovat tarpeeseen nähden selvästi riittämättömät eikä nyt kauhean hyvää arvosanaa voi antaa myöskään perustienpidon puolella

muun muassa edustaja kerola totesi aiemmin että liikenteeltä peritään enemmän veroja kuin siihen käytetään ja oletan että hän piti tätä asiaa huonona

me emme kyllä yleensä ajattele että jos työtä verotetaan paljon niin kaikki työstä verotettavat rahasummat pitäisi käyttää työllisyyspolitiikkaan tai että jos alkoholiveroa kerätään niin kaikki alkoholiveron tuotto pitäisi ohjata suoraan päihdepolitiikkaan mutta jostain syystä tätä keskustelua käydään nimenomaan liikenteen suhteen

kysyisin teidän ministeri arviotanne siitä kuinka hyvin teidän hallinnonalanne talousarvioesitys antaa nyt valmiuksia suomen edetä kohti uusiutuvan energian tavoitetta

me jotka olemme istuneet eduskunnassa useammalla kaudella olemme kuulleet samaa keskustelua jo pitkään hallituksesta riippumatta mutta se tilanne on nyt muuttumassa vuosi vuodelta akuutimmaksi

siellä todetaan muun muassa että eläinvalvontaa ja sen rahoitusta vahvistetaan ja että nimetään eläinsuojeluasiamiehen virka maa ja metsätalousministeriöön

aiemmin debatissa puhuttiin siitä että hallitus on sitoutunut käyttämään valtionyhtiöiden myynnistä saatavia tuloja tiettyyn rajaan saakka tulevaisuusinvestointeihin joita voivat osaltaan olla myös ratahankkeet

voitteko kertoa onko nyt tässä talousarvioesityksessä mielestänne tähän työhön riittävät edellytykset

muualla maailmassa jo jonkin aikaa menestyksekkäästi hyödynnetty mutta suomalaisessa keskustelussa vielä aika uusi ja outo ajatus on kerätä yhteiskunnalle joukkoliikennehankkeiden tuottamia hyötyjä

no näissä luvuissa on osittain päällekkäisyyttä eli niitä kaikkia ei voi laskea yhteen mutta summittainkin voi arvioida että liikenteeseen käytetään julkista rahaa valtiossa ja kunnissa aika lailla samaa suuruusluokkaa kuin mitä siltä valtiolle nykyään verojen muodossa peritään

yksi tapa voi olla vaikka se että kun jokin konkreettinen joukkoliikennehanke tuottaa selvää mitattavaa hyötyä kiinteistönomistajalle niin tästä hyödystä osa voidaan kerätä takaisin jonkin maksun muodossa ja tämän maksun tuotoilla voidaan sitten rahoittaa jälleen uusia joukkoliikennehankkeita

eli ei päde sellainen usein esitetty väite että liikennettä verotetaan ankarasti mutta sitten ne rahat hupuloidaan ihan kaikkiin muihin käyttökohteisiin paitsi itse liikenteen kehittämiseen

julkisen tiedon avaaminen ei ehkä vielä tähän mennessä ole ollut kauhean paljon poliittisessa keskustelussa esillä ollut ajatus mutta se tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia myös siihen uuteen kasvuun ja uusien elinkeinojen luomiseen josta tänään on paljon puhuttu

suomi tarvitsee pian exit strategian turpeen energiakäytölle sen takia että turve on ympäristön kannalta ylivoimaisesti haitallisin polttoaine

se on haitallinen sen takia että se heikentää suoluonnon monimuotoisuutta ja se on haitallinen sen takia että se kuormittaa ja pilaa meidän järviä ja jokia

on hyvä myös että hallitusohjelmassa vahvistetaan sitoumus uusiutuvan tavoitteesta kiinni pitämiseen energiatehokkuustoimikunnan esitysten toteuttamiseen

hyvää on se että vuotoksen ja kollajan virtavesiluonnolle kohtalokkaat altaat eivät tälläkään hallituskaudella pääse eteenpäin ja öljyriippuvuuden vähentämiseen laaditaan ohjelma

huolta kannan siitä että samalla yleisissä säästötalkoissa myös uusiutuvan tuet ovat joutuneet leikkurin alle

ajattelen optimistisesti että tämä säästö on mahdollista tehdä vaarantamatta uusiutuvien edistämistä ja siihen on monta monta keinoa

arvoisa puhemies

keskustelussa on useaan otteeseen esitetty väite että lisäydinvoimalle ei yksinkertaisesti ole vaihtoehtoja ja vielä tarkemmin niin että vihreät ei ole kyennyt esittämään keskustelussa minkäänlaista vaihtoehtoista mallia lisäydinvoimalle

rinnalle tarvitaan uusia keinoja nimenomaan hajautetun uusiutuvan pientuotannon edistämiseen pienessä kokoluokassa maatiloilla ja kotitalouksissa ja siihen väläytellään hallitusohjelmassa avuksi niin sanottua nettomittarointia

väite on siinä mielessä eriskummallinen että itsekin olen täältä pöntöstä ja paikalta toistamiseen sinnikkäästi useaan otteeseen kertonut mikä se vaihtoehto vihreillä on ja minkälaisia muita vaihtoehtoja on esitetty

se on hyvä työkalu se on toimiva maailmalla hyväksi todettu ja toivon että se voidaan myös meillä suomessa ottaa pian käyttöön

tänään debattipuheenvuorossa viittasin kolmeen vuoden aikana julkistettuun selvitykseen jossa kaikissa on kuvattu malleja joilla suomen sähköntarve voidaan turvata tulevaisuudessakin ilman lisäydinvoimaa

korkeaoja aiemmin sanoi että ydinvoiman vastustajat aina esittävät että sähkön kulutus ei enää kasva

ensinnäkin energiatehokkuutta parannettaisiin vielä nykyistä enemmän ja kaavailtua enemmän erityisesti palveluissa ja kotitalouksissa ja korvaamalla sähkölämmitystä lämpöpumpuilla bioenergialla ja muilla vaihtoehdoilla

on toki tietysti muistettava että kysyntäjoustohan ei sinällään leikkaa sähkön kulutusta vaan vain ohjaa sitä toiseen aikaan mutta näin voidaan juuri leikata niitä kaikkein kalleimpia ja kaikkein saastuttavimpia kulutushuippuja joihin nyt osaltaan haetaan näillä ydinvoimapäätöksilläkin ratkaisua

vihreät ovat ottaneet vieläkin maltillisemman lähestymistavan eli useaan otteeseen siteeratussa vihreän kasvun mallissa jossa sähkön tarve katetaan ilman lisäydinvoimaa oletetaan että sähkön kulutus kasvaa vieläkin reippaammin eli yhtä paljon kuin teollisuus on itse esittänyt

kolmantena elementtinä vihreän kasvun mallissa olisi todellakin uusiutuvan energian käytön lisääminen verrattuna jo nyt hallituksen esittämään sinänsä mittavaan arvokkaaseen ja kunnianhimoiseen uusiutuvan energian pakettiin tarkemmin viitisen terawattituntia sähköntuotantoa uusiutuvista lisää ehkä nelisen terawattituntia tuulivoiman lisäämisestä ja sitten noin terawattitunnin verran metsäenergian käytön kautta

itse en näkisi että tässä keskustelussa juuri kukaan olisi väittänyt sähkön kulutuksen kasvun pysähtyvän

nyt keskustellaan vain lähinnä siitä kuinka paljon se sähkön kulutus kasvaa ja sitten tietysti ennen kaikkea siitä miten se sähkön kulutuksen kasvu on yhteiskunnan kokonaisedun kannalta järkevintä kattaa

onko tämä vihreän kasvun malli hyvä onko se huono onko se realistinen tai epärealistinen siitä varmasti voi olla perustellusti eri mieltä

mutta siitä en erityisemmin pidä että keskustelussa väitetään että vaihtoehtoja ei ole ja että vaihtoehtoja ei ole etenkään esitetty kun niitä selvästi on esitetty

ne arvon kollegat teistä jotka katsotte että esimerkiksi tämä vihreiden esittämä malli on syystä tai toisesta huono olkaa ystävällisiä esittäkää argumentteja minkä takia se malli on huono tai epärealistinen mutta älkää väittäkö näin pyydän että mitään vaihtoehtoja ei ole esitetty koska se ei tarkalleen ottaen pidä paikkaansa

orpo omassa puheenvuorossaan esitti että tämä ydinvoimaton vaihtoehto siis sellainen vaihtoehto jossa nojataan uusiutuviin ja energiatehokkuuteen sinänsä varmasti voisi olla ehkä muuten ihan kiinnostava mutta se perustuisi kokonaan ihan upouusiin ratkaisuihin joitten varaan on epävarmaa laskea suomen tulevaisuutta

kannattaa kuitenkin huomata että periaatepäätöksissä esitetyistä ydinreaktorivaihtoehdoista tvon tapauksessa neljä viidestä ja fennovoiman tapauksessa kaksi kolmesta on sellaisia joita ei ole rakennettu minnekäänpäin maailmaa

no ministeri pekkarinen ja monet edustajatkin ovat esittäneet että tuuli on kallista ja sen takia sitä ei voida lisätä yhtään nyt hallituksen esittämää enempää

onkin totta että tuulivoimalla on todella varsin korkeat investointikustannukset aivan niin kuin on ydinvoimallakin eli tuuli ja ydinvoimaa yhdistää se että molemmat ovat hyvin pääomavaltaisia energiamuotoja

tuulivoima ei kuitenkaan yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ole ollenkaan niin kallista kuin usein ajatellaan

toiseksi tuulivoima alhaisten muuttuvien kustannusten energiantuotantomuotona myös laskee sähkön markkinahintaa koska se työntää kalliimpaa marginaalisähköä pois markkinoilta

kolmanneksi on nähtävissä että tuulisähkön hinta tulee tulevaisuudessa tulemaan alas niin kuin vastauspuheenvuorossa ministeri pekkariselle edellä totesin

neljänneksi tuulivoiman merkittävästä lisäämisestä on myös huomattavia yhteiskunnallisia hyötyjä ennen kaikkea meidän työllisyytemme kasvu ja

arvoisa puhemies jatkan näistä seuraavassa purevan as

myös

poissa edustajia

illan mittaan olen jälleen saanut suuresti ihailla kollegojen luovuutta kun he ovat yrittäneet perustella miksi juuri heidän vaalipiirinsä alueelle on tärkeää saada valtion liikennemäärärahoja

olen kuullut että rahaa pitää saada alueille joilla elinkeinoelämä kasvaa ja kehittyy muun muassa kaivosteollisuus pohjoisessa ja idässä

toisaalta rahaa pitää saada myös sellaisille alueille joissa elinkeinoelämä taantuu koska juuri sellaisilla alueilla tarvitaan liikennehankkeiden piristysruisketta niin kuin muun muassa edustaja kiviranta pontevasti puhui salon seudun puolesta

rahaa kaivataan sinne missä liikennemäärät ovat suuria paljon liikkuu ihmisiä ja tavaraa mutta totta kai rahaa kaivataan myös sinne missä liikennettä on vähän siis alempiasteiseen tieverkkoon yksityisteihin vähän liikennöityihin ratoihin

koko tämä keskustelu nyt varmaan ainakin osoittaa aika tyhjentävästi sen että maakuntien näkökulmasta tarpeet liikennehankkeille ovat aika lailla rajattomat ja silloin liikenneministerin epäkiitollinen tehtävä on yrittää sovittaa näitä aika lailla rajattomia tarpeita yhteen hyvinkin rajallisten määrärahojen kanssa

toinen asia johon ajattelin vielä näin illan päätteeksi puuttua oli edustaja niikon esiin nostama ilmainen joukkoliikenne jota siis tallinnassa on päätetty ainakin alkuun nyt sitten kokeilla

tätä keskustelua on ollut ilahduttava kuunnella koska se osoittaa että täällä vallitsee vankka tuki luomu ja lähiruuan edistämiselle yli puoluerajojen ja yli hallitus ja oppositiorajojen

no käytännössä todennäköisesti ilmainen joukkoliikenne ei ole suinkaan paras tapa lisätä joukkoliikenteen suosiota ja tähän on montakin syytä

ensinnäkin nykyäänhän osa joukkoliikenteen kustannuksista katetaan lipputuloilla

no jos ei kuitenkaan haluta tinkiä joukkoliikenteen palvelutasosta niin se merkitsee että jotta edes saataisiin pitää nykyisen tasoinen joukkoliikenne saatikka että sitä lähdettäisiin parantamaan mutta jos haluttaisiin pitää edes nykyisen tasoinen joukkoliikenne niin silloinhan valtion pitäisi käyttää enemmän rahaa siihen että saadaan tämä joukkoliikenne toimimaan kun niitä lipputuloja ei ole käytettävissä

kysyisinkin ministeriltä kun luomu ja lähiruuan edistämisohjelmaa lähdetään viemään eteenpäin miten varmistatte että saatte myös nämä muut tärkeät ministeriöt tähän työhön mukaan

vastaavasti jos halutaan kasvattaa joukkoliikenteen määrää niin se kaikki lisäys pitäisi maksaa yksinomaan julkisista varoista koska lipputuloja ei ole käytettävissä liikennetarjonnan lisäämiseen

toinen perusongelma tässä ilmaisessa joukkoliikenteessä on se että itse asiassa monillekaan ihmisille se hinta ei välttämättä ole ratkaisevin tekijä kulkumuodon valinnassa

jos on valittavana se että menee töihin bussilla ja siinä menee kolme varttia suuntaansa tai että menee omalla autolla ja se vie vain vartin niin välttämättä se bussi ei muutu houkuttelevaksi edes sillä että kahden euron lipun hinta muuttuukin euron lipun hinnaksi tai vaikka että siitä ei tarvitse maksaa lainkaan

vastaavasti jos jollain seudulla menee päivässä yksi bussivuoro suuntaansa ja toinen takaisin niin ei se välttämättä sillä ole kovinkaan kilpailukykyinen oman auton käytön kanssa maksaa se sitten mitä tahajaan se bussivuoro

siksi itse katsonkin että ilmaisen joukkoliikenteen sijaan kannattaa pitää huolta siitä että meillä on koko maassa kohtuuhintainen joukkoliikenne ja sen rinnalla kaikki lisävarat mitä me saamme joukkoliikenteen kehittämiseen

arvoisa puhemies

osa opposition edustajista on väittänyt että kulutus ja ympäristöveroja nostamalla hallitus ottaa aimo askelen kohti tasaveroa ja siten epäreilua verojärjestelmää

ensinnäkin hallitus samaan aikaan kun on päättänyt korottaa muun muassa arvonlisäveroa nostaa kunnallisveron perusvähennystä joka kohdentuu juuri kaikkein pienituloisimmille ja siten päinvastoin jopa kiristää verotuksen progressiota

aiemmin niin kuin keskustelussa useaan otteeseen on muistutettu hallitus on korottanut minimipäivärahoja monia muita etuuksia ja itse asiassa myös ruuan arvonlisäveron alennus siltä osin kuin se lopulta päätyy ruuan hintoihin aika hyvin tukee myös pienituloisimpien toimeentuloa

toiseksi oppositio on sinänsä ollut samaan aikaan huolissaan veropohjan murenemisesta ja velkaantumisesta ja kuitenkin kritisoinut näitä kulutus ja ympäristöverojen korotuksia

kulutus ja ympäristöveroja tarvitaan juurikin rahoittamaan hyvinvointivaltion tarpeita kuromaan umpeen sitä rahoitusvajetta joka meillä julkisella puolella on ja rahoittamaan myös niitä elvytyshankkeita joita myös oppositiosta on moneen otteeseen peräänkuulutettu

kolmantena on mielestäni perusteltua kysyä että jos kulutus ja ympäristöveroja ei haluta syystä tai toisesta nostaa miten sitten voidaan taata niillä saavutettava ohjausvaikutus

erityisesti tämä pätee tietysti ympäristöveroihin

jos siis ympäristön kuormitusta ei leikata ympäristöveroja korottamalla pitää se tehdä jollain muulla keinolla ja tähänastisessa keskustelussa opposition suunnalta on tullut niukanlaisesti ehdotuksia näistä vaihtoehtoisista keinoista

no oppositio on sinänsä ymmärrettävästi monissa puheenvuoroissaan ollut huolissaan niistä mahdollisista haitoista joita kulutus ja ympäristöverojen korottamiseen saattaa liittyä

tuloverojen kiristäminen jota opposition suunnalta on esitetty useaan otteeseen voi heikentää työn teettämisen kannattavuutta ja sitä nyt viimeiseksi tässä tilanteessa halutaan

vihreät esittivät tämän vuoden budjetin ja edellisenkin vuoden budjetin käsittelyssä sitä että kun tehdään tuloveroihin kevennyksiä niin niissä kevennyksissä porrastus on niin että suositaan erityisesti pienituloisia ja tämän suuntaisestihan silloin tuloveronkevennykset tehtiin joskin se porrastus jäi hyvin pieneksi

myös pääomaveron korotuksessa jota niin ikään on esitetty ja johon itse suhtaudun varovaisen myötämielisesti sinänsä on omat ongelmansa eikä ole syytä suhtautua ihan huolettomasti siihen uhkaan että pääoma alkaisi valua muihin maihin verojen korottamisen seurauksena

kun puhutaan siis kulutus ja ympäristöverojen korottamisesta ja kritisoidaan sitä pitää samalla punnita mitkä ovat ne vaihtoehtoiset verot ja niitten vaihtoehtoisten verojen ongelmat ja pulmat

itse arvioin että kulutus ja ympäristöverot ovat kokonaisuutena arvioituna erittäin houkutteleva ja kannattava kohde ja niitten osuutta verotuloista kannattaakin määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti korottaa myös tulevaisuudessa ja myös jo nyt tehtyjen päätösten jälkeen

merkille pantavaa on se että esimerkiksi oecdn tekemässä suomen ympäristöpolitiikan maa arvioinnissa käy hyvin ilmi että suomessa ympäristöverojen osuus verotuloista on päinvastoin laskenut usean vuoden aikana kun meidän samaan aikaan pitäisi sekä turvata hyvinvointivaltion rahoituspohja että merkittävästi keventää ympäristön kuormitusta

no isompi kysymys jossa olen itse asiassa useiden opposition edustajien kanssa samoilla linjoilla on se miten rakentaa kokonaisuutena reilu verojärjestelmä siis sellainen verojärjestelmä joka tukee köyhyyden vähentämistä ja tuloerojen kaventamista jos samaan aikaan kuitenkin halutaan korottaa kulutus ja ympäristöveroja niin kuin itse uskon että on tarpeen tehdä

usein kaikkein pienituloisimmat maksavat itse asiassa hyvin pienen osan näistä kulutus ja ympäristöveroista joten valtiolle tulee aika halvaksi kompensoida niitten haitat pienituloisimmille ja siinä työkaluna voidaan käyttää edelleen kunnallisveron perusvähennyksen korottamista joka on hyvin kohdentuva hyvin tehokas tai perusturvan korottamista jota niin ikään tarvitaan

on heitetty ilmaan ajatus sähköveron progressiosta eli sellainen kotitalous joka kuluttaa paljon sähköä maksaa korkeampaa veroa ja vähän kuluttava kotitalous vastaavasti pienempää veroa

korkeaoja puhemies tähän aivan lopuksi aiemmin keskustelussa puhui siitä että arvonlisäverossa tarvittaisiin useampia tasoja

jos päästäisiin siihen että arvonlisäverotasoja voisi olla nykyistä useampia voitaisiin tehokkaammin porrastaa arvonlisäveroa sen kohteen mukaan esimerkiksi niin että sellaisissa tavaroissa tuotteissa palveluissa jotka kuormittavat ympäristöä paljon jotka ovat tyypillisesti tällaista ylellisyyskuluttamista se arvonlisävero voisi olla selvästi korkeampi ja vastaavasti perushyödykkeissä se arvonlisävero voisi olla jopa nykyistä alhaisempi

nämä ovat vain joitakin esimerkkejä tavoista joilla voitaisiin yhtä aikaa korottaa kulutus ja ympäristöveroja ja kuitenkin huolehtia siitä että verojärjestelmämme säilyy kokonaisuutena oikeudenmukaisena

arvoisa puhemies

edellisessä puheenvuorossa koskettelin jo hieman sitä useassa muussa puheenvuorossa käsiteltyä aihetta eli tuulivoiman hintaa ja väitin että tuulivoima ei itse asiassa ole niin kallista yhteiskunnan kannalta kuin usein saatetaan kuvitella

vaikka tuulivoiman rakentamisessa on korkeat investointikustannukset niin kuin ydinvoimassa niin monet muut tekijät puoltavat tuulivoiman lisäämistä jopa nykyistä kovempaa tahtia

talousvaliokunnan kuulemisessa kuitenkin työ ja elinkeinoministeriön virkahenkilö vahvisti että tämä greenpeacen kritiikki on osunut oikeaan ja itse asiassa todelliset inflaatiokorjatut kustannukset tuulivoiman syöttötariffista ovat esitettyä alhaisemmat

tuulivoima myös laskee sähkön markkinahintaa ja se kuulostaa äkkiseltään yllättävältä kun aina puhutaan että tuulivoima on niin kovin kallista mutta se johtuu siitä että tuulivoiman muuttuvat kustannukset ovat huomattavan alhaisia ja tällaisena muuttuvilta kustannuksiltaan edullisena sähköntuotantomuotona se puskee markkinoilta aina sitä kalleinta sähköntuotantotapaa pois siis marginaalisähköä ja tästä seuraa se että vaikka tuulivoiman käyttöönotto edellyttää alkuvaiheessa yhteiskunnan tukia niin kun se on kerran rakennettu niin se itse asiassa toisaalta sitten alentaa sähkön hintaa ja sitä kautta se kokonaislasku yhteiskunnalle jää pienemmäksi

tämä perustuu siihen että tuulirakentamisessa sekä yksikkö että hankekoko kasvavat ja sitten samalla kustannukset tuotettua sähkömäärää kohti tulevat alas

mutta se mikä on ehkä meidän eduskunnan päätöksentekijöiden kannalta olennaisinta on se että tuulivoimaan investoiduilla euroilla saattaa olla kohtuullisen suuria yhteiskunnallisia hyötyjä

se on aika huomattava uusien työpaikkojen määrä tilanteessa jossa valitettavasti meillä nykyisestä teollisuudesta on työpaikkoja kovaa tahtia vähennetty

satonen esitti omassa puheenvuorossaan että tuuli ja ydinvoiman synnyttämät työpaikat ovat erilaisia ja näin onkin mutta myös monessa muussa suhteessa kuin mitä hän ehkä puheenvuorollaan ajatteli

esimerkiksi tuulihankkeissa bioenergiahankkeista puhumattakaan kotimaisuusaste on selvästi korkeampi ja huomattavasti suurempi osa työpaikoista päätyy suomalaisille työntekijöille

toiseksi ydinvoima tuottaa merkittäviä työllisyyshyötyjä lähinnä rakennusaikana mutta kun voimala on kerran saatu rakennettua sen työllistämisvaikutus on aika vaatimaton